tätä kirjaa kunnat kuntoon

erityisen iloinen olen siitä että vasemmisto otti täällä kovin sanoin esille sen kun täällä sanotaan että kuntien ja valtion työntekijöiden lomarahat pitäisi poistaa tai että kuntalaisten palkankorotukset pitäisi jäädyttää useiksi vuosiksi

ministeri räsänen ei valitettavasti enää ennättänyt vastata debatissa esittämääni kysymykseen aikooko hän jatkossa varmistaa pysyvä rahoituksen tälle toiminnalle mutta luotan siihen että

arvoisa

mutta sitä minä ihmettelen missä vasemmisto oli silloin kun tässä maassa alasajettiin teollisuutta kauppa irtisanoi wärtsilä irtisanoi anttila irtisanoi itella irtisanoi

ryhmän edustaja sankelo poissa edustaja lohi poissa edustaja cooper

tässä kirjassa viimeinen luku on sellainen jonka minun mielestäni olisi saanut jättää painamatta muun muassa sen takia että palkkojen jäädytykset tai työntekijöiden lomarahojen poistaminen eivät todellakaan paranna kunnan kuntataloutta

edustaja niikko poissa

koulutuksen alasajaminen on hulluuden hommaa ihan sen takia että mikäli meillä ei ole kunnollista koulutusta työntekijöillä ei myöskään jälkeä synny

jos meiltä poistetaan esimerkiksi toimeentulotuki joko meidän suomalaisilta ihmisiltä tai ulkomaalaisilta ihmisiltä tarkoittaa se sitä että meillä on kerjäläisiä ja asunnottomia moninkertainen määrä siihen nähden mitä tällä hetkellä on

varsinaisen puheenvuoro tästä sisäministeriö

tuo talousarvio ensi vuodelle ei ole pahin mahdollinen uskon että poliisien henkilömäärä

sen lisäksi lapsilisiä ja erilaisia kotihoidon perhetukia ei missään nimessä voi poistaa koska lapset eivät ole niitä jotka pitää panna tämänkään laman ja tämänkään kuntauudistuksen maksumiehiksi

ensi vuonna nykyisellä tasolla mutta pitkällä aikavälillä poliisitoimessakin on budjetin vajetta kehystaso on sellainen että tulevina vuosina tulemme näillä näkymin näkemään poliisien määrän vähentymistä

sen lisäksi täällä sanotaan muun muassa että julkista päivähoito oikeutta ei saa olla sellaisilla lapsilla joilla vanhemmat tai toinen vanhemmista on kotona

siinä me saamme aikaiseksi lapsia jotka ovat yksinäisiä ja jotka mahdollisesti elävät erittäin huonoissa kotioloissa joissa on kenties alkoholismia narkomaniaa tai jotain muuta sellaista syytä joka estää vanhempia käymästä töissä

siellä kauhajoen ja alavuden poliisiasemien osalta suunnitellaan rakennetta ja niissä olisi yhteinen komisario joka hoitaisi molempia poliisin aseen ja näimme tällaisen kehityksen näiden poliisiasemaa asemien käytännön toiminnan kannalta hyvin hyvin hankalana

täällä huomautetaan että kuntakoon kasvusta kuvitellaan jotenkin automaattisesti seuraavan kilpailukyvyn paraneminen sekä maankäytön asumisen ja liikenteen ongelmien ratkeaminen mutta eihän se näin ole

tällainen rakennemuutos aikaansaisi hyvin herkästi se

etäpoliisipalvelut käytännössä

ei se että koko kasvaa tuo yhtään lisää rahaa

ja sisäministeriön toimialaan kuuluu ilman viisumia viisumi asiat ja niiden osalta henkilökohtainen mielipiteeni on kyllä se että

on myös monilukuisia eri maita koskevia tutkimuksia ja niiden perusteella voidaan sanoa että valitettavasti sillä että kuntakokoa kasvatetaan tai että kuntia yhdistetään ei kuitenkaan pystytä helposti saamaan aikaan säästöjä

idän suuntaan tulisi tulisi kyllä

haluaisin kysyä ministeriltä nyt kun täällä varsinkin pääkaupunkiseudulla otetaan rahoja pois esittävältä kulttuurilta miten on maakuntien laita miten tulee käymään kunnallisten teattereiden

sen lisäksi haluaisin kysyä siitä onko harkittu sitä kun on sanottu että pitäisi saada ihmiset aikaisemmin työelämään jotta olisi osaavia ihmisiä että myöskin alempaa korkeakoulututkintoa ruvettaisiin jälleen arvostamaan niin kuin joskus aikaisemmin arvostettiin

kaupunkiseudun kattaviin kuntiin liittyy demokratiaongelmia sillä suurkunnan hallinnolla on taipumus byrokratisoitua ja äänestäjäkunnan etäisyys päättäjiin kasvaa ja siinä valitettavasti toimii myös se vanha kunnon sanonta poissa silmistä poissa mielestä

lopuksi itsemme ja puoli miljoonaa euroa säästöä se on kyllä todella

silloin hyvin helposti unohtuvat sen uuden suuren kaupungin pienen sivukylän tieasiat kouluasiat lääkäriasiat kauppa asiat ja kirkkoasiat

neljä tulevat vääjäämättä

ja vaikka näitä päällystöpaikkoja johtotason paikkoja vähennetään niin siitä huolimatta joudutaan harmonisoimaan näiden alueiden väki väheni työväen

mutta on täysin selvää että kuntapalvelujen tuottamiseen tarvitaan uusia ratkaisuvaihtoehtoja jotka ottavat huomioon palvelujen käyttäjien ja kuntalaisten tarpeet ja osallisuuden näiden palveluiden tuottamisessa

ja myöskin

kaikkein tärkeintä on se että teimmepä minkälaisen kunnan tahansa emme unohda sitä kunnan kaikkein pienintä ja kaikkein haavoittuvinta osaa emme unohda lapsia emmekä unohda vanhuksia emme unohda terveydenhoitoa emmekä unohda koulutusta

niin me säästöjä kului

me myöskin sitten ensihoitoon liittyvät sopimukset ne ovat suuressa vaarassa pitää muistaa syöttää pelastuslaitokset toimivat

kannatan tänään esitettyä välikysymystä edustaja

juustoja

siinä ei vielä ole

ja kun siinä että suomi elää se että pelastuslaitosten alueiden muutos ei tuo toivottua kustannussäästöä ja synergiahyötyjä yhteiskunnalle tällöin ensihoito vaarantuu suurellaosassa

näin

myös

toivonkin niin

pelastuslaitosten suurta rakennemuutosta koskaan sitä ei sisältynyt alkuperäiseen budjettiesitykseen viime elokuussa vaan se tuli nyt sitten tässä rakennepaketin yhteydessä ja mielestäni rakennepakettia käsiteltäköön sitä omana

ja ja budjettia omanaan joten tätä muutosta en toivoisi tapahtuvan ensi

edustajaa piirainen

nyt kun puhutaan myöskin työssäkäyntialueen kasvattamisesta mikä saattaa sinänsä olla aivan hyvä asia niin oletteko arvoisa ministeri harkinnut sellaista asiaa että kun kasvatetaan työssäkäyntialuetta ja kun nuo työmatkat silloin tulevat siihen maksettavaksi niin voitaisiinko mahdollisesti jollakin tavalla käyttää esimerkiksi kuntien maksamia sakkorahoja siihen että niillä kompensoitaisiin näitä työmatkoja

ymmärrettävästä syystä keskityn

ja tosiaan tämä mainittuun seittemän puolen miljan

ne kuusikymmentä

toinen asia

tulisi vapautumaan niin sanotusti

myös ymmärsin

nyt vain vaikuttaa siltä että pelkällä palkkatuellakin tunnutaan työllistävän ihmisiä

lasketaan kokonaisuudessaan niin se tekee vuosi menoiksi kunnalle

eli onko tässä käymässä nyt vähän sillä tavalla että lapsi menee pesuveden mukana eli että olemme valtion toimesta luomassa halpatyömarkkinat

tuhatta euroa

se on aika lailla ylimitoitettua tulkitsijalta on muitakin säästöjä varmasti löytyy myös

kyliltä hallintoa ruvetaan karsimaan ja mieli päästä sitä menoa

mikään kunnalle koituu vitsejä harri henkilön kuin henkilön ja tehtävän kuin tehtävän kohdalla noin kuudestakymmenestä selittämään kymmeneen tuhanteen euroon

ja kaikki ne eläkemaksujen sosiaalimaksuineen kaikkineen yli tuon verran

se mitä sieltä on saatavissa ollaan edelleen siihen että tämä on tehty hätäilemalla tämä päätös ja

nopeasti tehtyihin laskelmiin

toinen

se ei tästä ei

ja kun uutuuden paatissa myös

syytä hieman hengähtää ja

katsoa kaikki tilastot ja

laine pak tuella huikeilla asioilla nämä ja selvittää miten

jos mennään asia

niin pelastustoimen kohdalla on erilaisia vaatimuksia muun muassa myös ammus

on entistä suurempi osa pelastustoimen operatiivisessa henkilöstössä niitä jotka eivät kykene kaikkiin

ja tämä koskee niin ammattipalokuntaa pelastuslaitoksia kuin

kaikkiin tehtäviin kykene mättömiä

sen ongelman eteen että nämä kaikki tilastot ja laskelmat mitkä ensinnäkin ovat hyvin puutteellisesta

sieltä löytyi se toiminnan tehostaminen kun

tää huikeisiin

kun tehdään näitä

mitkä ovat siis välttämättömiä jos halutaan

on että tämän selvityksen yhteydessä

leonia on myös mahdollinen eläkeiän lasku koska siinä on yksi merkittävä asia mikä on vienyt pelastustoimen

ne soittavat tulla jo mutta puhevuoro päättyy tuota vielä ehdimme ottaa musteni

ars

lel vakuutettu siitä että sorganisaatiouudistus koskettaa pääasiassa vain päällystöä ja hallintohenkilöstöä selkään eikä sen pitäisi heikentää esimerkiksi liikkuvan

me olemme mitä se mäkelän ja säteilyttämällä taksin tyytyväisin

havaitsi siinä samantien kun

teon

jaa ja olutta tai kuskin että minun olla haitallista jopa

syytän tämän ajelun päätyttyä kun pääsin kotiin asti soitin vielä uudelleen mitään omaa haistatte puolen tunnin aikana ei liiku esittää kauhuissaan saada paikalle jossa vahva epäilys että ammattikuljettaja

ja vastaus pelkästään sanoja eikä luvattu edelleenkään mennä poliisin päräytsin

jay ja päästä turkin kiusaa myös miten niinistölle että pelkän ohjelma nämä

suorittamiselle tosin joutuu pian

pääsyä rikkeitä suurempia

ars päämies olisi vielä

sisäministeri räsäsen mainitsemaan

kurdien olisi hyvä ottaa vastaan vastaa

nyt on jo aiemmin maininneet syrjästä tullaan ottamaan lisätään

jo tavallisesta tulla sizekaksitoista

päivänä ymmärrettävää se että kunnat eivät mielellään pakolaisia vastaan esimerkiksi vantaalla koska viljan käytännössä siinä max

sillä aikaa kun jo maksetut

tässä mielessä jos integroiminen että on se onnistuu kolme vuoden aikana yli kunnat joutuvat siten maksamaan siitä suuren laskun